en minä usko että omaishoitajaksi ryhtyvät ne jotka ovat johtotehtävissä sen ikäisinä kyllä se on ruohonjuuritason asiaa

siinä on puolueetonta arviointia siitä mistä tässä asiassa on kyse

sen takia kummastelenkin sitä että tätä kokonaisuutta ei ole nähty mutta se on tässä sivuseikka koska hallituksen esitys on meillä pöydässä ja koska tämän ovat allekirjoittaneet muistaakseni kaikki työelämän ja tasa arvovaliokunnan jäsenet puoluekantaan katsomatta uskon että tällä on hyvät mahdollisuudet edetä myöskin valiokuntakäsittelyssä

on sinänsä harmillista että kaikki eivät ole ymmärtäneet mistä tässä on kyse

toki tuntuu että osa niistäkin jotka ovat asiaan hyvin paneutuneet ei ehkä ole halunnutkaan ymmärtää mutta se on sitten ehkä oma asiansa

mutta ihan vielä lopuksi haluaisin myös kiittää siitä että valiokunta teki suoraselkäisen ratkaisun myös siitä että päätettiin suoraan tämä yhtiön kotipaikka

valittiin rovaniemi koska valtaosa metsähallituksen maista sijaitsee lapin alueella

arvoisa puhemies

tämä sama kehitys on jatkunut jo vuosia ja on itsestään selvää että me joudumme laittamaan taloutta nyt kovalla kädellä kuntoon

näitä toimia hallitus on aloittanut sekä rakenneuudistusten kautta että jo aiemmin toteutettuna säästöratkaisuna ja tietenkin oli erittäin tärkeää että saatiin maltillinen tuporatkaisu joka täten kilpailukykyyn vaikuttaa

kyse on siitä että erityisesti meidän tavaravientimme on selvästi pienentynyt lähinnä sen vuoksi että metsäteollisuuden osalta on pudottu muistaakseni puoleen parhaista ajoista ictn puolella jopa alle neljännekseen

usein puhutaan siitä että palveluvienti korvaa tavaraviennin

tämän tyyppinen teollisuuteen ja vientiin kytkeytyvä palveluvienti on kaikkein suurin ja sen jälkeen on toisena merkittävänä kohtana turismi joka erityisesti venäjän suunnalta on viime aikoina voimakkaasti kasvanut

mutta siitä huolimatta nämä palveluviennin kasvumahdollisuudet ovat hyvin marginaaliset jos me emme kykene myymään isoja palvelualoja ja silloin täytyy pystyä myymään koulutusta ja terveydenhoitoa

molemmissa suomella on erittäin vahva osaaminen ja molemmissa on maailmalla kysyntää erityisesti venäjällä kiinassa ympäri aasiaa jos puhutaan koulutusviennin osalta

tämä on myöskin erittäin tärkeää sen takia että juuri näitä keskipalkkaisen työn työpaikkoja suomesta ollaan viime aikoina menetetty

mutta samaan aikaan kun tätä palveluvientiä korostetaan on hyvä muistaa se että meidän teollisen viennin alamäki on vähintään jos ei pysäytettävä niin ainakin sitä kulmakerrointa on olennaisesti saatava muutettua

tässä suhteessa täytyy olla realistinen myös siltä osin minkälaisia ympäristömääräyksiä ja normeja me voimme hyväksyä jotta me emme syö pohjaa pois omalta teollisuuden kilpailukyvyltämme joka on kuitenkin aivan avainasia monessakin mielessä edelleen

eli korostan siis sitä että sekä teollisen viennin mahdollisuuksia on turvattava kustannuskilpailukykyä parannettava että palveluviennin kenttää monipuolistettava nykyisestä ja nimenomaan otettava näitä isoja toimialoja kuten koulutusta ja terveydenhoitoa mukaan siihen palveluvientiin

saariselle että tällä hetkellä on kyllä minun saamieni tietojen mukaan ely keskuksista varsin runsaasti rahaa käytettävissä nuorisotyöttömyyden hillitsemiseen mutta sen sijaan vaikeuksia liittyy siihen että löydetään järkeviä työharjoittelupaikkoja pystytään antamaan järkevää koulutusta joka oikeasti vie näitä nuoria eteenpäin

tämän budjettikeskustelun alussa viime viikolla keskusteltiin aika paljon siitä mikä on työn tarjonnan merkitys ja täällä erityisesti perussuomalaisten taholta annettiin ymmärtää että työpaikkojen määrä on vakio eli se että työn tarjontaa lisätään ei välttämättä lisää työn kysyntää

heinäluomalle haluaisin todeta sen että kyllä ihmettelen sitä jos tämä valtioiden velkakriisi pelkästä elvyttämisestä johtuisi

toki se voi siitäkin johtua silläkin on varmaan vaikutuksensa mutta kyllä minä olen yleensä elämässä havainnut sen että silloin rahoittajien kanssa joutuu ongelmiin jos on velkaa

arvoisa puhemies

jos katsoo vähän kansainvälisiä esimerkkejä mitä on saksassa tapahtunut mitä on tapahtunut ruotsissa niin voi sanoa että paljon enempää ei voisi olla väärässä

jos valtiot olisivat hoitaneet oman taloutensa kunnolla eikä esimerkiksi emuun olisi otettu sellaisia valtioita ollenkaan jotka on poliittisista syistä sinne päästetty eivätkä ole koskaan todellisesti kriteereitä täyttäneet kuten vaikka kreikka tai italia silloin tilanne olisi ollut aivan toinen eikä tällaista velkakriisiä olisi olemassa

nimenomaan se että siellä on onnistuttu työn tarjontaa lisäämään on lisännyt työn kysyntää ja se on saanut aikaan työllisyysasteen nousun ja se on saanut aikaan talouskasvun ja kummassakaan näissä maissa ei tällä hetkellä ole sen mittaluokan kestävyysvajetta ollenkaan kuin meillä on

arvoisa puhemies

varmaan niitäkin on monissa kunnissa tulossa mutta kyllä kaikkein tärkeintä millä palveluita voitaisiin nyt turvata olisi se että me saisimme aikaan julkiselle sektorille maltillisen palkkaratkaisun joka tukisi niitä julkisia palveluita myöskin pitkällä aikavälillä ja tässä suhteessa erittäin hyvän aloitteen teki sttkn puheenjohtaja mikko mäenpää

ja kuten saksasta tiedetään niin siellä myöskin kansa juuri viime viikonlopun vaaleissa palkitsi sen politiikan jota siellä on harjoitettu

enkä halua myöskään väheksyä vaikka tuossa äsken kovastikin sanoin esimerkiksi naisten työmarkkina asemakysymys on erittäin tärkeä ja parasta aikaa käsitellään tasa arvoselontekoa ja sama palkka ohjelmaa ja montaa muuta

täytyy sanoa vielä näistä hartz reformeista joilla on paikallista sopimista lisätty ja työnteon kannustavuutta huomattavasti parannettu että on saatu todella paljon aikaan ja siinä on sellainen tie jota meidänkin kannattaa kulkea koska se on se keino jolla voimme hyvinvointiyhteiskunnan perusasiat pitää kunnossa

toivon että tämän tyyppiselle ajatukselle on myöskin yhteiskunnassa laajempaa kannatusta koska meidän täytyy sitten muistaa että ne muut keinot mitä siellä kunnissa käytetään esimerkiksi lomarahojen vaihtaminen vapaaksi ja muut aina vievät myöskin resursseja siitä palvelutuotannosta joten tällainen tulevaisuuteen katsova maltillinen ratkaisu olisi tässä tilanteessa erittäin tärkeä

mutta kyllä tämän asian kohdalla jotenkin tuntuu että siellä sttkn päässä on kyllä nyt vähän väärästä päästä lähdetty liikkeelle että kentän tunnelma on kyllä toisenlainen kuin se miltä se tuntuu teoriassa

kun tähän nimiä keräsin niin vaikka siitä onkin jo yli kolme vuotta aikaa niin sen muistan että tähän lakialoitteeseen oli huomattavan helppo kerätä niitä nimiä

luultavasti niitä olisi tullut vieläkin enemmän mutta kaikkia ei kerkiä saada kiinni jnp

me tiedämme mikä tilanne on tällä hetkellä työmarkkinoilla

jos puhutaan myöskin mikä on tilanne siellä niin siellä erityisesti nuorten miesten asema on hankala

meillä hyvin monissa yrityksissä on valitettavasti se tilanne että on tullut lomautuksia on tullut myöskin irtisanomisia ja sitä kautta kun yhteisöverotulot ovat alentuneet myöskin kuntien rahavarat ovat huomattavasti vähentyneet kuten tiedetään esimerkiksi tampereella josta ed

sirnö on

eli nyt on aika paljon sellaisia asioita ilmassa että olisi hyvin tärkeätä että me tekisimme tämmöisen maltillisen ratkaisun ja sanoin että tässä tilanteessa kun monet ovat lomautuksen tai irtisanomisuhan alla ei voi nyt kyllä hirveän pahana tilanteena sitä pitää jos saa maltillisen palkkaratkaisun kun kuitenkin työ on taattu

arvoisa puhemies

olen myös havainnut työelämä ja tasa arvovaliokunnassa että kyllä tällä vaalikaudella nämä kolmikannan ystävät ovat istuneet toisella puolella pöytää kuin yleisesti on voitu kuvitella että niitä asioita on ylipäätään saatu siellä eteenpäin

tässä monika naisten valtionapu asiassa on siis kyse siitä että monika naiset on maahanmuuttajanaisten katto organisaatio ja se tekee erittäin mittavaa työtä erityisesti lähisuhdeväkivaltaa perheväkivaltaa ja kunniaväkivaltaa vastaan ja auttaa kotoutumisessa maahanmuuttajanaisia ja lapsia

toivon tietysti että myöskin tämä työurien pituuteen liittyvä keskustelu löytää sellaisen kompromissin jota voidaan viedä eteenpäin

arvoisa puhemies

rakennepaketin yhteydessä varmaan kuuluu puhua koko spektri mitä politiikan kenttä kaikkineen käsittää mutta siitä huolimatta hiukan ihmettelen niitä puheenvuoroja joissa puhutaan siitä että tämä ei tuo työtä ja toimeentuloa

pidän tätä lakiesitystä pitkälti onnistuneena ja en oikeastaan muuta mieltä voisi ollakaan koska tässä on hyvin paljon myöskin kokoomuksen esille tuomia näkemyksiä otettu huomioon

järjestö ei ole tähän asti ollut pysyvän valtionavun piirissä

sen lisäksi se parantaa merkittävästi yrittäjien asemaa ja ennen kaikkea tämä viimeksi tehty muutos yrittäjien perheenjäsenten asemaa joilla on ollut erittäin heikko työttömyysturva ennen

jos tästä yleisestä tilanteesta sanoisin jonkun verran niin tämän maahanmuuton hyväksyttävyys valtaväestön keskuudessa perustuu siihen että järjestelmä toimii riittävän hyvin

nyt tällä lisäyksellä minkä eduskunta nyt tekee päästään siihen että työttömien perheenjäsenelle tulee oikeus työttömyysturvaan siinä tilanteessa kun yrityksen toiminta on esimerkiksi taantuman ansiosta tai muuten hiipunut niin paljon että se ei kykene enää elättämään perheenjäseniä

kun näitä mittasuhteita vertaa niin ainoastaan ahon ja viinasen hallitus on tehnyt saman mittaluokan päätöksiä tähän mennessä

sen takia työelämä ja tasa arvovaliokunta päätyi poikkeukselliseen ratkaisuun ja teimme lakialoitteen jonka kaikki valiokunnan jäsenet allekirjoittivat

tämä on merkittävä uudistus

se olisi hyvä kyllä oppositionkin tunnustaa koska se on eri asia että tilanne on todella vakava ja nyt pitääkin tehdä isoja päätöksiä mutta sellaisilla väitteillä ettei ole tehty mitään tai on tehty vain vähän jotakin ei ole kyllä mitään todellista kantopohjaa kun näitä ne henkilöt arvioivat jotka ovat vuosikausia seuranneet

on myöskin erittäin tärkeätä se että nopeasti työttömyyden alkamisen jälkeen päästään koulutukseen nimenomaan työllistymistä edistävän koulutuksen pariin se on erittäin tärkeää

sen jälkeen kaikki valiokunnan jäsenet myöskin omissa eduskuntaryhmissään kierrättivät tätä lakialoitetta ja sen takia näitä nimiä kertyi helpostikin näin paljon toki tietenkin myös sen takia että tämä asia on mittavaa toimintaa

arvoisa puhemies

se on aivan välttämätön koska meidän kotouttamisjärjestelmämme eivät pysy mukana eivätkä pysy myöskään nämä turvapaikanhakuprosessit mukana kuten täällä on monessa puheenvuorossa todettu

ehkä hyvä todeta tähän alkuun edustaja hakkaraisen sinänsä hyvään puheenvuoroon liittyen että perussuomalaiset ovat tässä kyllä hallituksen linjoilla olleet valiokunnassa

arvoisa puhemies

mitä edustaja lohen puheenvuoroon tulee niin täytyy muistaa se vanha ohje ettei saa provosoitua mutta en minäkään voi olla sitä sentään sanomatta että jos olisin keskustalainen niin kyllä olisin äärimmäisen hiljaa rikkidirektiivistä

tässä ihan olennaisin kysymys on se että monika naiset on lähtenyt liikkeelle vapaaehtoispohjalta

kun on puhuttu siitä että vastaanottokeskuksista pitäisi väkeä siirtää kuntiin määräyksellä sitä en missään nimessä pidä hyvänä mutta ministeri on kyllä oikeassa siinä että niille jotka ovat jo saaneet oleskeluluvan se vastaanottokeskus ei ole oikea paikka

siitä on muodostunut sellaisen matalan kynnyksen paikka johon esimerkiksi nämä lähisuhdeväkivaltaa kokeneet naiset uskaltavat mennä kertomaan oman asiansa

mutta arvoisa puhemies menen kyllä vielä tähän itse asiaan ja nimenomaan siitä näkökulmasta mitä muutoksia tähän valiokunta teki suhteessa siihen mikä oli hallituksen ensimmäinen esitys joka tuli eduskuntaan

sen sijaan on hyvin tärkeää sen sijasta että määrättäisiin kuntiin että taloudelliset kannustimet ovat sellaiset että ne kunnat ottavat joilla on siihen halukkuus ja joissa on myöskin yleinen hyväksyttävyys sille asialle olemassa

omaishoidon tuki on monissa kunnissa jo nytkin niin että se tuki maksetaan aina kun laitoshoito korvataan

no nyt täytyy muistaa että monet heistä tulevat sellaisista kulttuureista että ihan ensimmäisenä ei mennä viranomaisille kertomaan niistä ongelmista joita perhepiirissä ilmenee

eli sen pitää mennä porkkanan ei kepin kautta mutta vastaanottokeskukset eivät ole oikeita paikkoja niille jotka ovat jo oleskelulupansa saavuttaneet

yksi oli se että jotta tämän uuden lomapäivän saa niin aina pitää olla lääkärintodistus ja sitä pitää viipymättä hakea ja se ei todellakaan johda siihen että lomaa voi automaattisesti jatkaa vaan sen lomapäivän saa sitten myöhemmin jos siihen on oikeutettu

omaishoitajien vapaapäivät on tärkeä asia jotta omaishoitajat jaksavat siinä tehtävässään

ylipäätään se että tässä yhteiskunnassa vieläkin enemmän arvostetaan omaishoitoa on se ensimmäinen asia jolla tätä voidaan viedä eteenpäin

kaiken avainasia on tosiaan se että näiden perusteettomien hakemusten määrää saadaan olennaisesti pienemmäksi ja ennen kaikkea että se liikenne mikä tulee eu alueen sisältä saadaan kuriin

monika naisilla on hyvin mittava organisaatio ja tietenkin tämä pysyvä rahoitus kattaa vain pienen osan toiminnasta eli järjestöllä on paljon erilaista hankerahoitusta eu rahoitusta monenlaista

sitten siellä muutettiin se kohta kun alun perin se hallituksen esitys tarkoitti että tämä karenssivapaa koskee kaikkia lomia

monika naisilla on myöskin oma turvakoti salaisessa paikassa niille naisille jotka ovat sen tarpeessa

tässä joka sisältyy tähän esitykseen vertailulukuna on käytetty sitä paljonko laitoshoidon paikkoja olisi jos ei tehtäisi minkäänlaista linjamuutosta

tältä osin toivon kyllä että näitä toimeentulotukisäännöksiä muutetaan sillä tavalla että ei ole bulgarian roma nien kannattavaa tulla tänne vähäksi aikaa koska he eivät kuitenkaan voi saada tänne oleskelulupaa koska he tulevat toisesta eu maasta ja valtaosaltaan se on täysin mahdotonta

sen lisäksi vielä tehtiin päätös että niin kauan kuin nykyiset tesit ovat voimassa ja kun tiedetään että työmarkkinaratkaisua nyt ei valitettavasti ole syntynyt ne edelleen ovat voimassa ne menevät tässä kohtaa lain edelle

eli tämä on yksi konkreettinen tapa edistää maahanmuuttajien kotoutumista aivan oikeasti ja myöskin vapaaehtoistyön avulla vastata sellaisiin yhteiskunnallisiin ongelmiin joihin on hyvin vaikea viranomaistyöllä päästä

arvoisa puhemies

tässä yhteydessä on kyllä pakko sanoa että toivon että keskustalaiset ystävät vielä harkitsevat omaa linjaansa siitä mitä keskustan vaihtoehtopaperiin on kirjoitettu

se että ammatillinen koulutus vietäisiin maakunnalliseksi ainakin sellaisessa maakunnassa kuin pirkanmaalla olisi kyllä tuhon tie maaseutukaupungeille ja niiden lähellä olevalle maaseudulle

niitä hyviä asioita tässä lakiesitystä on muun muassa se että tämä iänmääritysasia menee nyt eteenpäin samaten se että tämä kasvattilasten tilanne muuttuu olennaisesti niin että heidän pitää osoittaa kuuluneensa siihen perheeseen jo aikaisemmin

meillä on tällä hetkellä kolme ammatillista kuntayhtymää

tämä tietysti tarkoittaa myöskin sitä että kun on siihen perheeseen kuulunut niin ei ole sitten enää oikeutta niitä omia ikään kuin oikeita perheenjäseniä erikseen tänne perheenyhdistämisen kautta tuoda

muuten tämän lain hyväksymisen jälkeen käy niin että tämän yhden joka tulee sinne avunsaajien joukkoon lisää saama rahoitus syö näiden kahden muun rahoitusta ja se ei tässä ole tarkoituksena

nyt on syntynyt niitä kuntayhtymiä jotka todella on rakennettu paikallisen elinkeinoelämän tarpeisiin ja joihin ne paikkakunnalla olevat nuoret voivat lähelle kotiaan sijoittua

eli sen takia tämä viesti täytyy myös tässä tuoda esille että rahoitus on sieltä syytä saada

on kyllä äärimmäisen tärkeätä että nämä kuntayhtymät saavat jatkaa ja niiden näkökulma otetaan myöskin tässä uudistuksessa huomioon koska jos mennään puhtaasti maakunnallisiin järjestelyihin niin mennään todella isoihin yksiköihin ja silloin kyllä pienet ovat siinä yhtälössä vaikeuksissa

arvoisa puhemies

on oikeastaan hyvä jatkaa edustaja lohen puheenvuorosta kun hän totesi että maalaisjärkeä saisivat rehtorit ja saisi kouluissa käyttää

niin minäkin ajattelin ja niin aika moni kotikunnassani sastamalassakin ajatteli ja niin ajatteli myöskin rehtori andersson että hän käytti maalaisjärkeä ja teetti muun muassa jälki istunnossa aiheita siitä minkä takia tupakointi on vaarallista tai puuttui koulukiusaamiseen koulumatkoilla ja niin poispäin kunnes apulaisoikeuskansleri puuttui siihen hänen toimintaansa

nimittäin näiden henkilöiden kannalta jotka ovat täällä vastaanottokeskuksissa odottamassa päätöstä tai jotka ovat siellä saatuaan oleskeluluvan se on kyllä tärkeää että nopeasti pääsee työelämään kiinni

se on toinen asia että varmasti yksittäisiä linjoja ja yksittäisiä oppilaitoksia tulee niilläkin päätöksillä tiensä päähän mitä hallitus esittää mutta on ihan eri asia puhua yhden yksikön alasajosta kuin ajaa koko järjestelmä toisenlaiseen muotoon ja silloin mittasuhteet ovat aivan eri luokkaa

arvoisa puhemies

jotta sanomani ehkä hieman konkretisoituisi niin sanon vielä lopuksi mitä paikkakuntia tämä esimerkiksi koskee

tietysti tämä sastamalan tapaus on vain yksi monien joukossa mutta kertoo siitä että oli jo aika puuttua myöskin opettajien ja rehtorien toimintaedellytyksiin siellä kouluissa

näitä olisi varmaan vaikka kuinka paljon vielä jotka kärsivät tästä maakuntamallista mutta aika ei riitä ne

arvoisa puhemies

rossi puhui täällä ansiokkaasti velkaantumisen vaaroista ja korkotason merkityksestä suomen kansantaloudelle

ja kyllä se työrauhan takaaminen siellä koulussa on aivan avainasia myöskin pisa menestyksen saavuttamisessa ja totta kai se että opetus on laadukasta ja tietotekniset välineet ovat hyvät ja voidaan opetusta eriyttää sen mukaan miten kukakin etenee mutta jos ei siellä tunnilla ole rauhaa niin ei siellä kyllä opikaan ja silloin myöskin niidenkin osalta joilla on hyvä oppimismotivaatio saattaa tulla ongelmia

edusta

arvoisa puhemies

on tietysti valitettavaa että tänä vuonna on jouduttu ottamaan niin paljon valtion velkaa mutta vieläkin valitettavampaa on se jos vienti ei lähde uudelleen nousuun koska viennistä ja nimenomaan vientiteollisuudestahan me elämme

missään nimessä ei ole viisasta että suomi tukee sellaista rikollista toimintaa joka tähtää näiden lasten kuljettamiseen

paljon on tässä lakiesityksessä hyvää ja se osoittaa myöskin sen että kun tällainen yhteiskunnallinen keskustelu alkaa niin se aika pian sitten johtaa siihen että laki saadaan voimaan

toisaalta on tietysti niinkin että silloin kun täällä ollaan oikeasta syystä niin siinäkin että joutuu odottamaan tätä perheenyhdistämistä pitkään on oma puolensa

arvoisa puhemies

henkilökohtaisesti olisin toivonut että tähän olisi vielä lisätty se mahdollisuus erottaa oppilas kolmeksi päiväksi siinä tapauksessa kun järjestyshäiriöt ovat merkittäviä mutta ehkä siihen saadaan sitten myöhemmin palata

me hyvin paljon puhumme siitä että olemme siirtymässä palveluyhteiskuntaan meille tulee greenjobseja ja muita tällaisia ilmiöitä näistä paljon puhutaan että näillä me sitten pidämme tämän hyvinvointimme yllä

aivan ensimmäinen havainto tästä käydystä keskustelusta on se että kaikesta kritiikistä ja valituksista huolimatta eivät asiat ihan kauhean huonosti ole

tämä on tarkkaan ottaen harkittava mikä on se tapa ja ennen kaikkea on seurattava sitä millä tavalla nämä lainsäädäntömuutokset vaikuttavat näiden yksin tulleiden alaikäisten lasten määrään

ne ovat kaikki tarpeen ja ehdottomasti esimerkiksi uusiutuvan energian teknologiaan pitää panostaa sen tuotekehitykseen ja tutkimukseen mutta on täysin epärealistista kuvitella että jos meidän perusteollisuutemme ei pärjää tässä maassa säilyisi sellainen hyvinvointi mikä täällä tällä hetkellä on

mutta yhdyn niihin mielipiteisiin että hallintovaliokunnan on tätä asiaa harkittava kovinkin syvällisesti ja mietittävä sitä mikä tässä yksittäisessä kysymyksessä on kaikkein järkevin ratkaisu

se on aivan itsestäänselvä asia

eilen eva julkaisi raportin mainettaan parempi työ joka kumosi myöskin monta sellaista väitettä joista tässäkin salissa on tänäänkin puhuttu

arvoisia puhemies

aivan lopuksi

kävin eilen vierailemassa punkalaitumen vastaanottokeskuksessa ja kävin siellä luokassa jossa turvapaikkapäätöstä odottelevat nuoret yksin suomeen tulleet nuoret opiskelivat suomea

sen lisäksi työurat yksittäisellä työnantajalla ovat pidentyneet eivät lyhentyneet kuten yleensä puhutaan ja työhyvinvointi ja talouden tuloksellisuus kulkevat samaan suuntaan eivät eri suuntaan

tämä selittää osittain sen ison alijäämän joka siellä on olemassa

ja jos kuvitellaan että me voisimme pärjätä tässä kilpailussa paremmin kuin se maa jonka palvelutuotteita ylivoimaisesti eniten maailmalla myydään niin kyllä se on epärealistista kuvittelua